tässä yhteydessä hallituspuolueet laidasta laitaan nielaisivat ajatuksen vahvojen kunnallisten sairaanhoitopiirien alasajosta ja porttien avaamisesta erikoissairaanhoidon kilpailuttamiselle ja yksityistämiselle siirtämällä myös erikoissairaanhoito suurille kokoomusjohtoisille kaupungeille

arvoisa herra puhemies

syyperusteisen perusturvan kaikki muodot ja toimeentulotuen perusosa tulee sitoa yhtenäisesti ansiotasoindeksiin

euroalueen kriisi ja troikan siis imfn eu komission ja euroopan keskuspankin määräämät raskaat lääkkeet ja leikkaukset ovat synnyttäneet kriisimaissa laajaa eriarvoisuutta ja ihmisoikeusloukkauksia taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien osalta

syyt siihen että yritysten menestys yritysten voitot eivät luo meille työpaikkoja ovat pitkälti yritysverotuksessa pääomatulojen verotuksessa

puheet kuntien liian kapeista hartioista palveluiden tuottamisessa ovat harhaanjohtavia

ylijäämä ja nettovelattomuus ovat tietenkin lähinnä työeläkerahastojen ansiota tai syytä ne kun luetaan julkiseen sektoriin

kataisen hallituksen ohjelman mukaan kuntien kykyä selviytyä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksella edistetään

pääomatulojen verotus kannustaa tyhjentämään yritykset ei suinkaan sijoittamaan yrityksiin

yhdenvertaisten laadukkaiden palvelujen tarjoaminen on kansallinen solidaarisuustavoite kyseessä ei voi olla kunnallinen kuntien taloudellisesta asemasta ja järjestä miskyvystä riippuva alueellisesti eriarvoinen ja aukkoinen rikkinäinen palveluverkko

mutta meillä työttömyyttä pienituloisuutta ja köyhyyttä ei ole katsottu ihmisoikeuksiin kohdistuvaksi uhaksi ei siinä määrin että asia olisi edes mainittu tässä hallituksen selonteossa

tästä on aloitettava

yritysverotusta ja pääomaverotusta on kiristettävä

valtionosuusjärjestelmä on merkittävä verotulojen tasaaja ja palvelujen yhdenvertaisuuden mahdollistaja kuntien kannalta

kansanterveyslaki kattava terveyskeskusverkosto kattava työterveyshuolto ja pohjoismaisessa vertailussa tehokkain ja tuottavin erikoissairaanhoito ovat vasemmiston ja työväenliikkeen pitkän kamppailun tulosta

kyllä täytyy sanoa että tämä selonteko on paljolti hyvin yleistä ja ylevää hyväosaisten puhetta huono osaisten asemasta

harvoin on tilanne että pääsee puolustamaan hallituksen kolmikannassa valmistelemaa lakiesitystä mutta nyt on se tilanne

herra puhemies

kataisen hallituksen ohjelma ja ensimmäinen budjetti osoittavat että kuntien valtionosuudet ovat leikkurin leuoissa nyt ja lähivuosina

meillähän erilaisissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä työskentelee jatkuvasti kymmeniätuhansia työttömiä jotka tekevät sitä ilman palkkaa ja uhkana on työttömyysturvan menettäminen jos he siitä kieltäytyvät

työ ja elinkeinoministeriön tekemän tutkimuksen mukaan yhteistoimintalaki tunnetaan varsin välttävästi oikeastaan heikosti

henkilöstön edustajat kokivat tutkimuksen mukaan vaikutusmahdollisuutensa erityisen heikoksi henkilöstösuunnitelmaa ja koulutussuunnitelmaa koskevan neuvotteluvelvoitteen toteuttamisessa

pakkotyö ja pakollinen työ on selvästi kielletty sekä perustuslaissa että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuten ykn ja ilon sopimuksissa

vain puolet tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä oli laatinut ja käsitellyt lain edellyttämiä suunnitelmia

puhemies

eikä ole ihme että yt menettely mielletään yleisessä tietoisuudessa lopputilien jakelusta tiedottamiseksi ja sitähän se asiallisesti onkin

siksi tarvitaan kuntalain kokonaisuudistus jossa kunnille rajataan uusien kilpailuolosuhteiden puristuksessa entistä kapeampi liikkumatila

perusoikeusnäkökulmasta olennainen tulkintakysymys on onko kiellettyä työhön pakottamista työkokeiluun työelämävalmennukseen työharjoitteluun tai kuntouttavaan työtoimintaan määrääminen kun kieltäytymisestä voi seurata työttömyysturvalain mukaisten etujen menettäminen työttömyysturvalain mukaisesti

sama arvio voidaan vaikutusmahdollisuuksista tehdä työvoiman vuokrausta tuotannon ulkoistamista koskevissa tilanteissa sekä töiden työtilojen ja työaikojen olennaisten järjestelyjen osalta

siispä tutkimusten ja elävän työmarkkinakäytännön perusteella nyt perustettava riippumaton erityisviranomainen yhteistoiminta asiamies on varsin tarpeellinen

mutta kaikkein kipeimmin tarvitaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen jossa oleellisinta on vahvojen sairaanhoitopiirien aseman murtaminen ja erikoissairaanhoidon siirtäminen peruskuntien kautta osaksi ripeästi kansainvälistyviä yksityisiä palvelumarkkinoita ja kymmenien miljardien siirto isoille kansainvälisille toimijoille jotka kaiken lisäksi kiertävät veroja ja lymyävät veroparatiiseissa

suomessa määrätään erilaisia

ero on vain kolme prosenttiyksikköä

asiamiehen kannalta ennalta ehkäisevä toiminta neuvonta ja ohjeistus sekä valtuudet puuttua viime kädessä uhkasakon tehostamana muun muassa henkilöstö ja koulutussuunnitelmaa koskeviin laiminlyönteihin edesauttavat varmasti yhteistoimintalainsäädännön noudattamista ja lainsäädännön kehittämistarpeiden tunnistamista jatkossa

jos mukaan luetaan myös pääomatulot joista ei nyt peritä kunnallisveroa lainkaan ovat kunnallisverot vielä selvemmin pieni ja keskituloisten varassa

puhemies

myös työsopimusoikeudellisesti on kysyttävä kohdellaanko työntekijöitä työsopimuslain ja muitten syrjinnän kieltävien säännösten vastaisesti kun toinen saa samasta työstä palkkaa mutta toinen ei

niitä on syytetty tehottomuudesta ja byrokratiasta mutta thln asiantuntijaselvityksen mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö sujuu pohjoismaista parhaiten suomessa

mutta työpaikkojen yhteistoimintamenettelyn ja henkilöstön edustajien tasavertaisemman neuvotteluaseman turvaamiseksi tarvitaan toki myös edustajien tiedonsaannin ja toimintaoikeuksien sekä irtisanomissuojan oleellista parantamista

lisäksi voi kysyä onko palkattoman työvoiman käyttäminen työehtosopimuksen vähimmäismääräysten ja työsopimuslaissa tarkoitetun kohtuullista palkkaa koskevan velvollisuuden vastaista

hallituksen ohjelmassahan on toteamus siellä kiinnitetään huomiota tarpeeseen edistää tasavertaisia neuvottelusuhteita työpaikoilla paikallisesti mutta käytännössä mitään tähän viittaavaa en ole kolmen vuoden aikana täällä kuullut tai havainnut

meillä on kunnissa vapaamatkustajien rälssi joka sujuvasti käyttää kuntien palveluja vauvasta vaariin moitiskelee kuntien oman palvelutuotannon laatua mutta ei osallistu mitenkään palvelujen rahoittamiseen

palkattomalla pakkotyöllä tietystikin suositaan jotakin elinkeinonharjoittajaa ja sehän tietysti on omiaan vääristämään kilpailua

merkittävä puute lakiesityksessä on että nyt perustettavan yhteistoiminta asiamiehen toimintavaltuudet rajoittuvat vain yksityisen sektorin työpaikkojen yhteistoimintaan ja henkilöstön osallistumista koskevien lakien valvontaan

siitä seuraisi väestöpohjien pienentyminen joka olisi vastoin kaikkea kansainvälistä kehitystä ja myös omassa maassamme laadittuja asiantuntija arvioita

keinoksi valittu työvoiman ohjaaminen vastikkeetta käytettäväksi on kuitenkin tähän tarkoitukseen huono ellei työvoiman käyttöä valvota kunnolla ja ellei työmarkkinatoimenpiteitä muuteta selvästi työn opettamiseksi kouluttautumiseksi johonkin ammattiin tai johonkin vastaavalla tavalla työttömän kannalta hyödylliseen tarkoitukseen

lisäksi julkisella sektorilla yleistynyt liikelaitostaminen yhtiöittäminen ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat muuttamassa sopimus ja neuvottelurakenteita

nyt puhutaan komealta kalskahtavasta ja kosmeettisesta solidaarisuusverosta

suurin menettäjä tässä muutoksessa olisi potilas

nyt valmisteilla olevaan lainsäädäntöön tulisi lisäksi selkeämmin kirjata kansalaisten oikeus saada palveluja toisin sanoen niiden saatavuus

tästä syystä nykytila jossa julkisen sektorin lakien noudattamista ei viranomaistoiminnalla valvota on vakava puute

tämä ei ole sitä tämä on vain vaatimaton pyrkimys päästä lähemmäs sitä periaatetta että kuntapalvelujen rahoittamisesta vastaisivat kaikki myös pääomatuloilla elävät rikkaat

olisi aivan välttämätöntä että suomessa perattaisiin tämä alue perusteellisesti ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ja käynnistettäisiin tutkimushanke jossa selvitetään työmarkkinatoimenpiteenä teetettävän palkattoman työn yhteensopivuus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja pakollista työtä koskevien määräysten ja perustuslain kanssa

kun nyt puhutaan kuntien velvollisuuksista järjestää ja tarjota palvelut pitäisi painokkaasti puhua kansalaisten oikeuksista terveys ja hoivapalveluihin

herra puhemies

on perusteltua että yhteistoiminta asiamiehellä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä työnantajalta lakien noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat

ei ole mitään perusteltua syytä miksi yhteistoiminta asiamiehen tiedonsaantioikeus kirjattaisiin lakiin suppeampana ja toisin kuin esimerkiksi tasa arvovaltuutetun osalta on säädetty

erityisesti tarvitaan palkattoman työn perusoikeudellista työsopimusoikeudellista ja kilpailuoikeudellista perusteellista arviointia ja lainsäädännön kehittämistarpeiden kartoittamista

tuo supistamisvauhti on varsin kova ja voi kysyä onko tarkoitus sijoittaa laitoksissa jo olevia vanhuksia takaisin kotiin tai palveluasuntoihin

pykälän muuttaminen antaa työnantajalle mahdollisuuden puuttua tietojensaannin tarpeellisuusharkintaan ja jarruttaa tätä tiedonsaantia

arvoisa herra puhemies

työantajan kelamaksu on porrastettu yritysten pääomavaltaisuuden mukaan ja tietenkin suurin hyötyjä on suurin yritys

arvoisa herra puhemies

kannattaa muistaa että kysymys on pysyvästä maksun poistosta ja kannattaa muistaa että menneissä kymmenessä vuodessa suomalaisten yritysten voitot ovat kaksinkertaistuneet ja jaetut osingot kymmenkertaistuneet

suuryritykset ottavat kyllä vastaan tukiaiset ja verohelpotukset mutta jatkavat irtisanomisia lomautuksia ja työehtojen polkemista entiseen malliin

tällaisilla toimilla ei elvytetä taloutta mutta murennetaan sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen rahoitusta

siksi on aivan käsittämätöntä että kelamaksun poisto on kytketty osaksi sosiaalitupoa jonka sopijaosapuolina ovat olleet palkansaajajärjestöjen johtajat

on poliittisen tahdon asia halutaanko tästä työstä oikeaa palkkatyötä oikeassa työsuhteessa ja halutaanko lopettaa työttömien nöyryyttäminen ja heidän riistonsa

välillisiä kulutusveroja ovat meillä muun muassa arvonlisävero sekä energian alkoholin ja tupakan valmisteverot

energiaturvallisuutta ja uusiutuvaa energiaa suomen teollisuutta ja liikenneyhteyksiä

todella tuohon luetteloon mahtuvat nesteytetyn maakaasun terminaali ja itämerellä sijaitseva tuulivoimapuisto investointeja biotalouteen ja investointeja liikenneyhteyksiin muun muassa nopea ratayhteys helsingin ja turun välillä

perusoikeusnäkökulmasta olennainen tulkintakysymys on onko kiellettyä työhön pakottamista työkokeiluun työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun määrääminen kun kieltäytymisestä voi seurata työttömyysturvalain mukaan etujen menettäminen työttömyysturvalain nojalla

työsopimusoikeudellisesti on kysyttävä kohdellaanko työntekijöitä työsopimuslain syrjinnän kieltävien säännösten vastaisesti kun toinen saa samasta työstä palkkaa mutta toinen ei

kilpailuoikeudellisesti on kysyttävä puuttuuko valtio yritysten väliseen kilpailuun rikkomalla neutraliteettinsa kun se ohjaa jollekin yritykselle ilmaista työvoimaa mutta ei kaikille

nämä luvut kertovat millaisesta summasta on kysymys mitä vaatii haalia kokoon tämän kelamaksun poiston suuruinen kokonaissumma

puhemies

kaikkiin kysymyksiin on vastattava myönteisesti jos kysymyksessä on nimenomaan työnantajaa hyödyttävä työnteko eikä vain työpaikkaan tai työhön tutustuminen tai kouluttautuminen

kysymyksessä on pakollinen työ jos kieltäytymisestä on taloudellista vahinkoa seurauksena ja jos velvollisuus on tehdä työtä työnantajajohdon alaisena

kyllä on sanottava että kataisen ilmoittama rahoittamistapa ja linja on pienituloisten kannata katastrofi

vääristymä on sitä suurempaa mitä ammattitaitoisempaa ja tehokkaampaa työvoimaa yritykselle järjestetään valtion ja työttömän kustannuksella

puhemies

tällä politiikalla eu on tappanut talouskasvun lisännyt massatyöttömyyttä ja ajanut eu maat saksaa lukuun ottamatta deflaatioon

keinoksi valittu työttömän työvoiman ohjaaminen vastikkeetta käytettäväksi on kuitenkin tähän tarkoitukseen huono ellei työvoiman käyttöä valvota kunnolla ja ellei työmarkkinatoimenpiteitä muuteta selvästi työn opettamiseksi kouluttamiseksi

investointien saaminen liikkeelle edellyttäisi rahapolitiikassa suunnanmuutosta emun pakkokeinoista ja pakkopaidoista irtautumista

puhemies

puhemies

konkreettiset tapaukset on saatava testatuksi laillisuusvalvojien valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tutkimuksilla